arvoisa herra puhemies

täällä käytiin läpi nimenomaan verotietojen ja veronkorotusten ja oikeastaan koko tämän korkeimman oikeuden ratkaisun luomaa ongelmaa jossa veronkorotus ja rikosprosessi muodostavat toisensa sulkevan käytännön

herra puhemies

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriön pääluokan käsittelystä aluksi liikennejaostolle kiitos erittäin sitoutuneesta ja vahvasta yhteisestä tahdosta niin alueellisen kuin kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen liikenneinfrapuolella

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat kantaneet erittäin vakavasti huolta siitä miten tämä harmaan talouden ja talousrikollisuuden törkeiden talousrikosten torjuntakyky varmistetaan

aikana jolloin erittäin voimakkaasti kunnille ja sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyy kovia leikkauspaineita vanhustenhuollon tilanne suomessa on heikentynyt hammashoidon korvauksista leikataan ja keskustelemme täällä sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä on yllättäen nyt sosiaali ja terveysministeriö hallituksen kautta tuonut tänne esityksen joka on poikkeava kuntaliiton näkemyksistä tässä talouden tilanteessa ja poikkeava myöskin sisäministeriön ja ulkomaalaislain ja muun muassa laittoman maahanmuuton torjunnan kannalta

puhemies

se vaatii tietysti riittävästi myöskin tutkintavoimaa mutta myös lainsäädännössä pitää varmistaa että seuraukset ovat vähintään samalla tasolla kuin nykymaailmassa ja tämä korkeimman oikeuden ratkaisu tuplahomman esto ei saa muodostua ongelmaksi eikä saa missään nimessä syntyä käytäntöä jossa lisätään sen joukon määrää joka pääsee rahalla piiloon

kauppalehti on kertonut että ministeri anttila mtkn johdolla on tehtailemassa erillislakia joka sallisi kartellinomaisia liittoutumia maataloustuotannon aseman vahvistamiseksi metsänhoitoyhdistysjärjestelmän lailla

tässä tilanteessa oli arvokasta että puhemies niinistö tuki sosialidemokraattien vaatimuksia taloustilanteen selvittämisestä ja lisätalousarvion pikaisesta antamisesta eduskunnalle

maa ja metsätalousministeri nyt on kiistatta käynyt selväksi että suomen elintarvikkeiden hintojen nousu on erittäin rajua ollut viime vuosina

kolmatta liikennejaoston puheenjohtajakautta tässä aloittavana täytyy sanoa että nyt olen tavannut todella vahvasti sitoutuneet innostuneet ja asiansa puolesta työtä tekevät ministerit

perustuslain ja eduskunnan budjettivallan kannalta ja kansallisen kriisin kärjistyessä eduskunta ja hallitus eivät voi olla katsomossa vaan kansalaisten perusturvallisuus ja talous edellyttävät toimia

jesus carseista huomasin olevani kolmantena herra puhemies

esillä oleva raideliikenteeseen liittyvä esitys sinällään ei ole ongelmallinen kun ajatellaan trafiin liittyviä liikenteen turvallisuusvirastoon liittyviä sertifiointi ja ratarekisterisäännöksiä mutta haluan herra puhemies liittää tämän laajempaan kehykseen elikkä ylipäänsä meidän raideliikenteen asemaan

puhemies

viime perjantaina kuitenkin hallituspuolueet äänestivät kumoon sosialidemokraattien vaatimuksen että hallituksen on annettava välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävä lisäbudjetti

mutta puhemies perusväylänpidon osalta rahoituksen ostovoima huolimatta siitä että perusväylänpidon rahoitukseen tehdään tasokorotuksia heikkenee

verotiedot ja yleensä toimintatavat pitää paljastaa

tämä viittaa kilpailun puutteeseen elintarvikeketjussa kaupan ja teollisuuden omistuksen keskittymiseen ja ilmeisesti neuvottelumekanismi jossa maa ja metsätalousministeriö ja mtk samannäköisinä istuvat pöydän molemmilla puolilla ei myöskään hallitse tätä tilannetta

tältä osin viime aikoina olemme nähneet niin liechtensteinin kuin muiden veroparatiisien osalta että tässä maassa on sukuja jotka yleensä on nähty rintaman etulinjassa mutta jotka nyt ovat olleet rintamakarkureita suomalaisen hyvinvoinnin rahoituksessa lastensuojelun terveyspalvelujen ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn osalta

oletteko te herra pääministeri ja herra valtiovarainministeri nyt valmiita tässä tilanteessa jo liikkumaan konkreettisilla esityksillä

arvoisa puhemies

yhä suurempi osa väylien palvelutason ja kunnon säilyttämiseen menee tästä määrärahasta ja alueelliseen kehittämiseen ei tällä hetkellä ole juuri mahdollisuuksia

paitsi että valmistelussa on jätetty nämä tahot huomioimatta myös on ollut väärää tietoa muun muassa lääkäriliiton toimesta samaisen lääkäriliiton joka on vaatinut muun muassa priorisointikeskustelua terveydenhuollon palveluista politiikkojen kesken

se tulee olemaan alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn kannalta entistä keskeisempää ja myöskin tässä tilanteessa jossa rikkidirektiivin kaltaiset uhat ovat päällä on varmistettava että suomen teollisuus pystyy tehokkaasti ja raideturvallisuuden varmistaen toimimaan

ovat olleet myönteisiä se on tässä todettava ne keskustelut mitä ministeri häkämiehen ja ministeri pekkarisen kanssa eri vaiheissa on käyty tämän pahimman vaihtoehdon torjumiseksi

tässäkin yhteydessä on syytä korostaa hallitusohjelman lähtökohtaa jossa nimenomaan tässä liikennepoliittisen selonteon yhteydessä tullaan kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän talouden ja työllisyyden ja alueiden kehittämisen kehykseen kytkemään liikennepolitiikka

kannatan myös tätä vapaa ajan kalastajien asemaa vahvistavaa ja turvaavaa ehdotusta

veropohjan ja verotuksen pitää olla veronmaksukyvyn mukaista ja jokaisen pitää todella myöskin kantaa on puhuttu talvisodan hengestä kortensa kekoon tämän yhteiskunnan puolesta

taloudelliset nopeat ja turvalliset kuljetukset tulevat olemaan liikennepoliittisen selonteon keskeinen tavoite eli tämä elinkeinopoliittinen näkökulma painottuu

miksi te ette käy avoimesti läpi nyt tätä tilannetta

hallitusohjelmassahan käytiin aika voimakasta keskustelua eu säännösten pohjalta siitä pitäisikö esimerkiksi henkilöliikenteen kilpailuttaminen hyväksyä mutta on tärkeätä tässä yhteydessä todeta että hallitusohjelmassa todetaan nimenomaan että vr oy säilytetään valtio omisteisena palvelutaso ohjauksen piirissä

nykyisen terveydenhuoltolain mukaan suomessa ilman kotikuntaoikeutta tai ilman sairausvakuutusta oleva saa aina kiireellisesti korkeatasoisen hoidon kukaan ei jää hoidotta

hyväntekeväisyydellä ei suomalaista hyvinvointia hoideta vaan sillä että ne joilla on rahaa veronmaksukykynsä mukaisesti rehellisesti maksavat tälle yhteiskunnalle veronsa

ministeri häkämies oletteko te hyväksynyt tämän päivän ratkaisut

tältä osin on myöskin hyvä huomata että kun kaksi kolmasosaa euroopan maista toimii näin paperittomienkin osalta niin lainsäädäntömme perusteella myös yleisvaarallisten tartuntatautien kuten tuberkuloosin hoito toteutuu myös suomessa

itse asiassa tämä on jatkoa sille aikaisemmallekin linjalle jossa eritasoliittymäohjelmien ja kevyen liikenteen turvallisuusohjelmien kanssa haluttiin edetä

eu kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta henki löliikenteen osalta voidaan päättää vasta kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista tehdyn perusteellisen kokonaistaloudellisen arvion pohjalta

laajempaa terveydenhuoltoa tarjotaan siis harvassa euroopan maassa ja niissäkin osassa on velvollisuus rekisteröityä passilla joko poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille

se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta

tällöin on varmistettava kokonaistaloudellinen tehokkuus raideturvallisuus palveluiden saatavuus sekä henkilöstön aseman tasa arvoinen turvaaminen

sdp piti tärkeänä tietysti että meidän taholtamme ei tätä käsittelyä jarruteta mutta on erittäin valitettavaa että meidän esittämä kritiikki tätä julkisuuspuolta kohtaan ei valitettavasti saanut verojaoston puheenjohtaja sampsa katajalta eikä muilta hallitusryhmiltä kokoomukselta erityisesti ymmärtämystä

myöskin väylämaksujärjestelmää on kehitettävä niin että suomen tonnisto ja suomen merenkulun kilpailuasema väylämaksujärjestelmässä otetaan paremmin huomioon

arvoisa puhemies

sanotaan näin että venäläisten jokiproomujen hinaaminen ei voi olla samanarvoista kuin suomalaisen kauppalaivaston oma kyky toimia

meillä on tehty eräitä oikorataratkaisuja ikään kuin jo henkilöliikenteen kilpailuttamisen osalta

myöskin tältä osin kaikki taloutta ja työllisyyttä elvyttävät toimet ovat olleet riittämättömiä se on todettu yleisesti

eli edellytetään että hallitus käynnistää väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksen jossa otetaan huo mioon myös alusten ympäristöominaisuudet ja jäänmurtopalvelujen tosiasiallinen käyttö

tämä sosialidemokraattien vaatimus oli että valtiovarainministeriön tulee yhdessä oikeusministeriön kanssa selvittää hallinnollisena sanktiona määrätyn veronkorotuksen sisällyttämistä verotuksen julkisiksi tiedoiksi vastaamaan rikossanktion julkisuutta

tämähän ei ole ollut erityisesti tämän hallituksen suosiossa

on pyritty siirtämään vrn henkilöstön koulutusta pois vrltä jopa konduktöörejä myöten ja konduktöörit eivät normaalisti toimi tavarakuljetuksen puolella elikkä on aivan erikoisia virityksiä ollut havaittavissa samoin kuin valtioneuvoston kanslian alaisuuteen ikään kuin olisi henkilöliikenteen kilpailu päällä pyritään perustamaan liikenteen omistajaohjausyksikön alle liikenteenohjausyhtiö

kuntien sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen perusturvallisuus kansalaisten arjen perusturvallisuus heikkenee kunnat lomauttavat leikkaavat

äänestyksessä oli nimissäni oleva hylkäysesitys

tältä osin haluan kiinnittää huomiota kuntaliiton lausuntoon jossa yksimielisesti kuntaliitto katsoo rakennepoliittisen ohjelman mukaan että lainsäädännössä on pidättäydyttävä uusien tehtävien asettamisesta kunnille

silloin nimenomaan me viittasimme muun muassa wolfgang schäublen der spiegel lehdessä jo keväällä ilmaisemaan ajatukseen siitä että kreikan oman sosiaalisen selviytymisen takia sen mistä nyt puhumme tänä päivänä sen taloudellisen poliittisen ja sosiaalisen kriisin ja maan järisemisen välttämiseksi kreikalla pitäisi olla mahdollisuus irtaantua euroalueesta ja toisaalta euroalueen oman vakauden säilyttämiseksi myöskin euroalueen irtaantua tällaisesta maasta

tässä tilanteessa kansallisen eheyden ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen ja vakavan taloustilanteen mukaiset toimet edellyttävät konkreettisia esityksiä eivätkä pääministerin ilmoitusta

arvoisa puhemies

nyt on kyseessä valtion merkittävästi omistama yritys joka ei voi ulkoistaa sosiaalisia riskejään työntekijöilleen ja heidän perheilleen myöskään muille yrityksille ja yhteiskunnalle

tämä on alempiasteisen tieverkon koko logistisen kuljetusjärjestelmän maaseutupolitiikan ja metsätalouden toimintaedellytysten kannalta tärkeätä

te häivetekniikalla yritätte peittää tuottajien takapakkeja te möitte lannoiteteollisuuden growhown yaralle ja sen maksavat tuottajat erittäin kalliisti

joka tapauksessa se mikä on vakavinta on että kuntaliitto pitää myös erikoisena tilannetta että laittomasti maassa olevien maassa oleskelua välillisesti tuetaan järjestämällä heille käytännössä maksuton terveydenhuolto

tavoitteena on sosialidemokraattien tahtona että yhdenmukaistetaan eri sanktiomuotojen julkisuusaste sekä edistetään niiden yleisestävyyttä samalla nykyinen rangaistustaso säilyttäen

väylähankkeiden kehittämisen puolella joudutaan nyt sitten yhdessä arvioimaan liikennepoliittisen selonteon yhteydessä miten edetään

jo lisäkysymyksiään kysymykseen ilmoittautuminen jälleen myi painikkeella ja nousi seisomaan rennosti ja rajamäki arvoisa puhemies

meillä on pikkuisen havaittavissa tällaista ideologista yksityistämishalua ja tältä osin trafi tämä liikenteen turvallisuusvirasto kenties on vähän kolkkapoikamaisesti myöskin hyvin nopeasti eun ikään kuin näitä kirjauksia joita muissa eu maissa edes hyllyltä ei oteta meillä ikään kuin ryhdytään jo tekemään esityksiä näistä asioista

kansaneläkelaitos on merkittävä omistaja valtiovarainministerin poliittinen valtiosihteeri johtaa kelan hallitusta

lähdettiin ajelehtimaan komissaari rehnin ja edellisen hallituksen toimesta koskessa

me korostamme keskeneräisten hankkeiden asianmukaista loppuun saattamista ja erityisesti seinäjokioulu radan peruskorjauksen valmistamista ohjelman mukaisesti

oletteko te käynyt tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sosiaalisia vaikutuksia läpi

on mielenkiintoista että tämä kannanotto oli niin vaikea että tätä ei voitu kirjauttaa nyt selväksi tahdoksi

lisämaan hankinta on erittäin kallista ja vaikeata mutta luopujien bonuksista kyllä huolehditte ja roikkujista ja näennäisviljelystä mutta ette aktiivituottajista

tartuntatautilakia valmisteltaessa kuntaliiton lisäksi sekä sisäasiainministeriö että rajavartiolaitos kiinnittivät huomiota siihen että muita valtioita paremmat palvelut lisäävät laitonta maahanmuuttoa

ja mistä on kysymys

pisara radan suunnittelu on ehdottoman tärkeätä helsingin seudun lähi ja kaukoliikenteen toimivuuden mutta myös päärautatieaseman ruuhkan purkamisen kannalta

tältä osin mtk on kyllä vahvistanut tänään maa ja metsätalousvaliokunnalle erillislain välttämättömyyden jotta kansallinen maataloustuotanto pääsisi hyödyntämään kilpailuoikeudellista poikkeusasemaansa

nyt tässä tilanteessa ei voida istua katsomossa vaan pitäisi vielä ulkopuolisen asiantuntijan arvioida yksittäisen metsäteollisuusyrityksen ja kansallisen intressin eroavuus ja tarvittaessa nyt reagoida

meillä on selvästi nähtävissä että monopolisoitunut jalostusteollisuus ja kauppa nostavat nyt myöskin hintoja

meidän on eu asioiden osalta tältäkin osin kyettävä siirtymään mallioppilaasta malliosaajaksi

sosi alidemokraattien esitys perustuslakivaliokunnan käsittelystä valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolueiden keskustan kokoomuksen ja silloisten hallituspuolueiden äänillä estettiin

entisenä sisäasiainministerinä jolloinka suomen puheenjohtajakaudella linjattiin laittoman maahanmuuton torjunnan periaatteet keskeistä oli laittoman maahanmuuton torjunnan yhteinen sitoutuminen euroopan unionissa

siksi ylipäänsä valtiovarainministeriö juuri alun perin oli rakentanut tämän yksittäisen ankaroittamisperusteen tähän esitykseen jossa nykylainsäädännön ennen kesää tehtyä korkeimman oikeuden yllättävää ratkaisua rangaistustaso oli vankeus veronkorotus säilyisi

teen esityksen siitä että tämän tärkeän kansallispuiston vetovoiman lisäämiseksi se nimetään myös luonteensa mukaisesti konnevedenrautalammin kansallispuistoksi jättämämme esityksen mukaisesti

eu suunnitelmia ei pidä kaavamaisesti edes ideologisista syistä runtata annettuina totuuksina suomen kuljetusjärjestelmään ja ei pidä rakentaa näitä ohitusraiteita hallitusohjelman kansallisesti tärkeälle linjaukselle

kuten päätettiin muista erotuksesta suoraan villistä koskee sitä että hallituksen on annettava välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävä lisäbudjetti äänestetään niin että pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustajan äänestänyt siis mietintö linjaa edusti

näistä puolet on tiehankkeita

pitkäjänteinen rahoitus on löydettävä ja erityisesti kansallisen kilpailukyvyn myöskin uudenlaisella arvioinnilla paitsi meidän elinkeinopolitiikan kaivosteollisuuden myös pohjoisen alueen liikenneyhteyksiä koskevilla arvioinneilla on tultava vahvemmin esille

nyt perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta yhdessä totesivat että tämä yksittäinen ankaroittamisperuste olisi rikosoikeuden yleisten oppien kanssa ristiriitainen ja hankala ja tämän takia valtiovarainvaliokunta yksimielisesti toki päätyi mietinnössä lisäämään sen lausuman sen selvittämiseksi voitaisiinko jatkossa niissä tapauksissa jotka käsitellään rikosprosessissa samassa prosessissa määrätä myös oheisrangaistukseksi veronkorotus

tältä osin on todettava että ulkomaalaislain perustavoitteiden vastaista on että laittomasti maassa oleskeleville henkilöille tarjottaisiin vähimmäistasoa laajempia palveluita etenkään ilman terveydenhuoltoviranomaisten oikeutta ilmoittaa laittomasta oleskelusta maahanmuuttoviranomaisille

kansallisesti on tärkeää muistaa valtionrautateiden niin henkilö kuin tavaraliikenteen avainhenkilöiden osaamisen saaminen jatkossakin kuten myös se että suomen raideliikenteen esimerkiksi kaventaminen eurooppalaisiin mittoihin kuvasi kyllä erikoista lähestymistapaa joka viime vuonna jouduttiin hallituksen ja eduskunnan toimesta myöskin torjumaan

kannatan ed

myöskin tuottajien kannalta se että te olette lannoiteteollisuuden menneet myymään norjalaiselle yaralle on erittäin huonoa edunvalvontaa koska se on yksi tekijä joka myöskin rehukustannusten taustalla näkyy

pohjoisten merireittien käyttö ja arktisten alueiden taloudellinen merkitys muuttavat kokonaan meidän logistista asemaamme ja tämä on arvioitava nyt uudelleen ja perusteellisesti

nykymuodoltaan ongelmallinen yhdenvertaisuusnäkökulma on myöskin siinä jos maassa laittomasti oleskelevat kolmannen maan kansalaiset asetetaan suotuisampaan asemaan kuin tietyt eu kansalaisten ryhmät

olihan erikoista että me olisimme rikkidirektiivin kaltaisella tavalla ampuneet myös toiseen polveemme venäjä strategian ja rautateidemme kehittämisen kannalta lähtemällä raideleveyden kaventamisesta liikkeelle

lausuman olemassaolo on mielestäni erittäin hyvä asia mutta lainsäädännöstä en keksi johtuvan estettä mikseivät käräjäoikeustuomarit voisi myös määrätä veronkorotusta samasta veronkorotustaulukosta jota verohallinnon virkamiehet sujuvasti käyttävät

edelleen myöskään esityksessä ei ole perusteltu miksi tämä uudistus olisi erittäin kiireellinen ilmeisesti sote uudistustakin kiireellisempi

suomen liittyessä euroopan unioniin suomi unohti kokonaan pitkien etäisyyksien kalliiden kuljetusten logistiikan kustannukset jäsenyysehdoissaan

tämä on moraalikatokattauksen jatkamista ja huonojen ratkaisujen jatkamista mutta tämä liittyy tietysti tilanteen jonkinlaiseen hallintayritykseen

hän ja nyt lujaa yhdeksän kahdeksan ja kuusikymmentäkaksi poissa kolmekymmentäyhdeksän eduskuntaan mietin yön vietin linjaa edusti opasin ehdotus kolme kohta

siksi on tärkeätä että euroopan laajuisten liikenneverkkojen ten t ydinverkon linjauksissa korostuvat prioriteettihankkeet

tässä on ehdottomasti terveydenhuollon järjestämisen osalta ratkaisua haettava harkitusti ulkomaalaislain tavoitteet huomioiden

minusta tämänkin hallituksen esityksen perusteluissa on epämääräisyyttä ja keveyttä kun puhutaan että ei riski suomen osalta kasva

jos koetaan että nykyisen määrittelyn mukainen kiireellinen hoito ei yleisesti ole riittävää perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta keskustelu tulisi suunnata hoidon vähimmäistason uudelleenmäärittelyyn sen sijaan että luodaan tarpeettomasti eri ryhmille erilaisia palvelun tasoja

toinen asia on nyt nimenomaan tämä julkisuus joka omituista kyllä on ainut ase saada nämä veroparatiisi ja verorikolliset ja törkeät talousrikolliset vastuuseen tässä yhteiskunnassa niin että kansa tietää ketkä aiheuttavat sitä että tavallinen ihminen joutuu suurempaan verorasitukseen muutoinkin vaikeasti toimeentulevien ihmisten sosiaaliturva arjen elämä kovenee ja vaikeutuu

jo sotaa ei kuusikymmentäyksi poissa kolme kahdeksan ja ymmärsi tyyppilintuja aidosti paasion mieliä

jos laina ajat pitenevät ja takaukset muun muassa väistyvien takaajien takia kasvavat niin totta kai suomen riski myöskin kasvaa

arvoisa puhemies

meitä on täällä etupenkissä muutamia jotka ministeriaikana erosivat maakuntavaltuuston johtotehtävistä ja kaupunkiensa johtotehtävistä muun muassa ministeritehtävään liittyvien selvien taloudellisten ynnä muiden edunvalvontaan liittyvien kytkentöjen takia

sen olemme halunneet valtiovarainvaliokunnan mietinnössä selvästi todeta että tässä riskiarviossa on myös tämä vaikuttamassa

toivon että eduskunta ottaen huomioon kuntaliiton näkemykset tämän asian valmistelun puutteet sekä sisäasiainministeriön ja eun ulkomaalaislain yleiset periaatteet jättää asian viisaasti priorisoiden nyt eduskunnan käsittelyssä seuraavan eduskunnan pohdittavaksi

se on myönteistä

myöskin lentoliikenne kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin savonlinnan ja varkauden osalta on noteerattu lisärahalla mutta koko maan kansainvälisen teollisuuden lentoyhteydet vaativat jatkossa tarkempaa arviointia

sitten on myöskin tehtävä ihan niitä perustavaa laatua olevia kysymyksiä kuten tämä vantaalainen kirjeen lähettäjä joka kysyy raidekilpailusta

mietintöä hyväksytty mietintö linjaa edus ja paasio viisi

minä kannatan sitä että asia käsitellään myöhemmässä yhteydessä

ilman mitään sen kummempaa parlamentaarista kansanvaltaista käsittelyä ekp on tässä varjovelkaantumisessa mennyt varsin pitkälle

millaisilla ehdoilla raideliikenteen kilpailu avataan

joukkoliikenteen palvelujen ostoon on alueellisen ja paikallisen liiken teen ostoon miljoona ja seutulippujärjestelmän laajentamiseen miljoonan lisäys hallitusryhmien sopimuksella

sosialidemokraattien valtiovarainvaliokunnan vastaavana haluan nyt tuoda esille puheenjohtaja sasin puheenvuoron johdosta että sosialidemokraattien alkuperäinen tavoite hallituksen piirissä on ollut yleinen tasokorotus lapsilisille ja niiden saattaminen verolle jolloin pienituloiset ja tulottomat olisivat saaneet selkeästi paremman ja oikeudenmukaisemman lapsiperheitä tukevan ratkaisun

peritäänkö maksua näiden kunnostamisesta ja uusimisesta kunnossa pitämisestä kunnossapitokalustosta ja henkilöstöstä ja pääsevätkö uudet ulkomaiset varakkaat konsernit ilmaiseksi valmiiseen